lisäksi meidän paketissamme on oleellisena osana ensi vuoden talousarvioon liittyvä budjetti

mutta se mikä meillä on vielä bonusta tähän on se että samaan aikaan omana veroratkaisunamme esitämme että tämän tyyppiset tulot ovat verovapaita eli käytännössä siis nykyisille kansaneläkeläisille ja muille jää koko joukko enemmän euroja käytettäväksi arkensa parantamiseen

arvoisa puhemies

herra puhemies

suurin osa suomalaisista ei ole samaa mieltä kuin edellinen puhuja vaan osallistuu tänäkin vuonna yhteisvastuukeräykseen jolla me vastuuta kantavat suomalaiset haluamme jakaa hyvinvointiamme niille jotka apuamme tarvitsevat

silti pääministeri vanhasen hallitus haikailee selonteossaan yhä vapaampia sisämarkkinoita euroopassa ja ennen kaikkea uusien vielä vapaampien markkina alueiden luomista muualle maailmaan

vaade tiukemmasta finanssivalvonnastakin kutistuu vain menneiden märehtimiseksi kun hallitukselta uupuu tahtotila ennaltaehkäistä tulevia talouskriisejä

nyt kun näille ihmisille ensimmäisenä osoitetaan ovea samaan aikaan maailmanlaajuinen lama ruokakriisi ja se että raukkamaiset eu valtiot jättävät maksamatta kehitysyhteistyöapujansa kehittyville maille tekevät sen yhteissumman että tämä laki ja sen takana oleva direktiivi ovat auttamattomasti vanhentuneita

hallitus ammentaa edelleen taloudelliset eu oppinsa uusliberalismista täysin säätelemättömän rahan ajatuksen palvonnasta

tulemme näkemään seuraavien kuukausien ja seuraavien vuosien aikana sellaisen siirtolaisuuden ja maahanmuuttajuuden pyräyksen johon tämä välttämättä ei anna vielä meille välineitä

arvoisa puhemies

itse tervehdin kuitenkin kiitoksella sitä osaa tästä esityksestä joka alentaa ravintoloitten arvonlisäveroa samalle tasolle elintarvikkeiden arvonlisäveron kanssa

toive eun kehittymisestä tasa arvoisemmaksi sosiaalisemmaksi tai ihmisten hyvinvointia tukevammaksi ei konkretisoidu yhdessäkään hallituksen tahtotilassa

tämä nykyinen tilannehan on johtanut siihen että harvalla työpaikalla työntekijät enää syövät lämmintä ateriaansa vaan he syövät kotoa tuotua tai kaupasta ostettuja kylmiä eväitä

osattoman osaansa tyytymättömien nuorten väkivaltaiset mielen ilmaukset eri puolilla eurooppaa osoittavat kuitenkin ettei eu edelleenkään tarjoa riittäviä kanavia ihmisten itsensä osallisuuteen

kun kuitenkin käsittääkseni suomalaisen kansanterveystyön yksi peruspilareista on ollut se että jokainen ihminen syö edes yhden lämpimän aterian päivässä niin tähän nähden mielestäni tämä on hyvä askel

mielestäni on aika kunnioitettavaa että ministeri lehtomäki avaa kuitenkin tämän pelin ja toivon että samaa kansalaisrohkeutta osoittavat myös muut ministerit tässä suhteessa

ajat ovat sellaisia että yhä enemmän näyttää olevan paineita niillä joilla on synnyttää tätä omalla rahalla ostettavaa eläkejärjestelmää mutta niillä joilla ei tällaista mahdollisuutta ole nyt eikä tulevaisuudessakaan on varmasti tarve yhteiskunnallisesti yhdessä ja yhteisvastuulla taata eläke

mustajärven tekemiä linjauksia siitä että mitä avoimempia ja läpinäkyvämpiä ja myös perhepiirin huomioivampia sidosryhmät huomioivampia nämä ilmoitukset ovat mitä ministerin asemassa olevat henkilöt antavat sen vakuuttavampaa on että me olemme tietoisia siitä mihin ministerit perustavat käsitystänsä ketkä ovat heidän sidostahonsa ja myös siitä ketkä tietyllä tavalla saattavat vaikuttaa heidän kantoihinsa

siksi nykyelvytyksenkin on luotava pohja taloudelle joka perustuu luonnonvarojen ja energian säästämiseen ja joka mahdollistaa nykyistä sosiaalisemman ja sosia

väittäisin että tämänhetkinen työni eduskunnassa joka on siis pisin työsuhteeni aikuisiällä on ehkä hyvinkin tuottoisa mutta kohtalotoverini jotka tekevät puolen vuoden kolmen kuukauden työpätkiä neljän vuoden välein eivät missään tapauksessa ole sitä ryhmää jolta muun muassa kansaneläkkeen kaltaiset kultaiset pelastusrenkaat oltaisiin poistamassa

nyt tässä ministeri lehtomäen tapauksessa edelleenkin kiitos tästä avoimuudesta mielestäni on edelleenkin aika mielenkiintoista että me saamme kuulla lehdistöltä tiedotusvälineiltä kuinka paljon näitä osakkeita on meille annetussa ilmoituksessa on vain merkittävä määrä ja meille myöskään ei ole ilmennyt koska ne nauhoitetta omistaja omistajuudet on nämä osakkeet on hankittu koska niillähän on saattanut olla ainakin yleisön mielessä vaikutusta mahdollisesti jo tehtyihin hallituksen päätöksiin

mielestämme parasta turvallisuuspolitiikkaa on sosiaalisen eriarvoisuuden vähentäminen meillä ja globaalisti kaikkialla

ensiksi haluan kiittää edustajakollegoita hyvistä puheista

pelkäsin että tämän viikon tapahtumat olisivat mahdollisesti hillinneet kollegoiden halua jo puhua jostakin vähän maallisemmasta kuten nato jäsenyydestä ja siihen liittyvästä kansanäänestyksestä

rossin toiveeseen en tietenkään yhdy koskien tämän aloitteen lyhytikäisyyttä

lakitekninen eli olen ymmärtänyt että tähän pykälään pitää tarkkarajaisesti ilmoittaa milloin tämä on tarkoitus järjestää

myönnän että kesäkuussa kuvittelin että ulko ja turvallisuuspoliittinen selonteko olisi ollut jo tässä vaiheessa meidän käsiteltävänämme niin kuin se alkuperäinen aikataulu oli mutta olen tietoinen neljä kuukautta myöhemmin että se on vasta tulossa meille mahdollisesti kuukauden päästä

arvoisa puhemies

lahtelan tulkinta siitä että toivoisi kuitenkin että tämä aloite pysyy hengissä niin kauan kuin ja jos mahdollisesti tähän taloon hallitus on tekemässä esitystä mahdollisesta nato jäsenyydestä

mutta itse perhepäivähoitajien määrään mikä tässä keskustelussa nousi esille menneinä vuosina tähän määrään ovat kyllä vaikuttaneet kuntapäättäjien omat toimet

rossille joka ei ollut paikalla kuuntelemassa puheenvuoroani

tämä on ennakointia tämä on tietoisesti otettu ennakointi

halutaan tällä aloitteella rauhoittaa sitä keskustelua joka näyttää päivä toisensa jälkeen vellovan poliittisen kerman keskuudessa siitä huolimatta sanovat nämä ed

eli perhepäivähoitajia on pidetty kaatoluokkana johon aina silloin kun päiväkotien seinät ovat olleet tupaten täynnä on pikkasen niitä lapsia lisätty

rossin ihailemat mielipidetutkimukset mitä tahansa sillä nämä mielipidetutkimukset ovat osoittaneet jo pitkään käytännössä koko sen ajan kun suomalaisilta on kysytty nato jäsenyydestä että suomalaiset eivät halua nato jäsenyyttä

silti toistuvasti tähän saliin ihan korkeatasoisilta tahoilta poliittisilta tahoilta tuodaan heittoja nato jäsenyydestä

sitten perhepäivähoitajien oma mahdollisuus vaikkapa oman perheen ja työn yhteensovittamiseen on ollut takkuileva

se ero mielestäni mielipidekyselyn ja kansanäänestyksen suhteen on se että ainakin nyt tähän asti on näyttänyt että mielipidetiedustelut eivät todellakaan kerro hallituksellemme yhtään mitään

minä väittäisin että perhepäivähoitajat ovat sydämestään olleet tässä mukana ja varmaan jatkossakin ovat mutta kyllä on tärkeätä että tätä perhepäivähoitajien mahdollisuutta harjoittaa omaa ammattiaan tuetaan niin että somisti inhimillisesti hyvää ja tätä ihmisen

yrityksillä tai itse asiassa yritysten omistajilla jotka tekevät sen päätöksen yrityksen puolella on totta kai oikeus tukea samalla lailla kuin millä tahansa ay liikkeellä puolueella suomen yrittäjillä elinkeinoelämän keskusliitolla tai vaikkapa kansalaisjärjestöillä jotka osoittavat tukeansa monella tavalla

karhu aivan oivallisesti totesi esiintyy maailmalla ilmeisesti omana persoonanaan mutta kansainväliset yhteisöt tulkitsevat että hän edustaa suomen kantaa liputtaessaan suomen nato jäsenyyden puolesta

eli sitä ei varmasti kukaan halua täällä kiistää

arvoisa puhemies

on totta että ainakin osalla yrittäjistä on mahdollisuus vähentää raaka aineiden alvista mutta en haluaisi vähätellä sen työn arvoa mitä nämä yksinyrittäjät kaksinyrittäjät tekevät koska siitähän nyt sitten juuri tällä logiikalla jos toiselta puolelta voidaan vähentää verotuksessa itse asiassa se puuttuva osa otetaan juuri sen yrittäjän oman työn arvosta siitä tulosta mikä hänen käteensä jää

kansanäänestys on myös tapa levittää tietoa ja tietoisuutta kansan pariin

syvästi kunnioittamani ed

akaan penttilä piti erittäin hyvän puheenvuoron siitä että politiikan tasolla argumentit puolesta ja vastaan ovat kohtuullisen heikkoja olleet

esimerkiksi kansalaisjärjestöiltä olen saanut vetoapua ja tulen toivottavasti saamaan jatkossakin vetoapua sillä että olen kehitysyhteistyökysymyksissä erittäin aktiivinen ollut täällä

ne ovat enemmän tämmöisiä tunneperäisiä kuohuja emmekä ole luoneet tarpeeksi vakavasti otettavaa keskustelua nato jäsenyydestä millään areenalla

tulkitaanko se itse asiassa osaksi myös minun vaalikampanjaani että nimeni on mainittu jonkun kansalaisjärjestön sivuilla

mielestäni esimerkiksi eduskunta kokonaisuudessaan ei ehkä ole nähnyt sitä vaivaa että olisi käynyt vakavan keskustelun ylipäätänsä suomen liittoutumisesta muuten kuin näiden selontekojen yhteydessä jolloin se on osana vain jotakin muuta kokonaisuutta

akaan penttilä siis piti erittäin hyvän puheenvuoron tästä meidän poliitikkojen tarpeesta perehtyä ja argumentoida paremmin puolesta ja vastaan kantojamme mutta sitten hän päätti tähän samaan mihin ed

rossikin totesi että kansa on kuin rajamäen rykmentti

me olemme kansan valitsemia

mielestäni kansalla ei ehkä ole yhtä mielipidettä mutta kansalaisilla on hyvin varmoja ja vahvoja mielipiteitä siitä minkälaisessa suomessa minkälaisessa maailmassa he haluavat elää tulevaisuudessa

sen takia mielestäni edelleenkin täällä esitetyt argumentit kansanäänestystä vastaan hyvin pitkälti kumpuavat ed

kansa ei ole väärässä

mutta ainakin itse olen sitä mieltä että ette minusta mitä minä olen ollut koko poliittisen urani ja ehkä vähän enemmänkin selkeästi sotilasliittoihin liittymistä vastaan

itse edustin suomen eu jäsenyyskansanäänestyksessä sitä kantaa joka vastusti suomen eu jäsenyyttä

mutta mielestäni se että suomalaisten niukka enemmistö oli eu jäsenyyden kannalla antoi minulle poliittisesti perustan toimia yhteisössä jossa hyväksytään se tosiasia että eu on olemassa ja suomi on eun jäsen

muistuttaisin että muun muassa ennen eu jäsenyyttä ei ollut eduskunnan tahtotilaa sitä ennen ei ollut hallituksen varsinaista tahtotilaa kansalta aidosti kysyttiin etukäteen niin kuin tässäkin minun aloitteessani on tarkoitus kysyä etukäteen kansalta tahtotilaa

eduskunta teki päätöksensä vasta kansanäänestyksen jälkeen ja oliko niin että osa puolueista oli sitoutunut etukäteen vaikka kyseessä oli neuvoa antava kansanäänestys

osa puolueista oli sitoutunut etukäteen sen kansanäänestyksen tulokseen vaikka välttämättä se tulos ei ollut sellainen kuin osa eduskuntapuolueista olisi halunnut sen olevan

arvoisa puhemies

täällä siis pidettiin todella hyviä puheenvuoroja ja toivon että tämä keskustelu jatkuu

toivon että vaikka se päivämäärä onneton nyt tässä lakialoitteessa onkin hivenen ehkä kiireinen ja ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon kannalta väärin ajoitettu niin tästä huolimatta toivon että tämä lakialoitteeni idea on siinä että kansalta on kysyttävä niin suurissa asioissa on suomen yrittäjissä pani sopimusta ei liity tähän eivät kuin lissabonin sopimus sitä anteeksi missäpäin se on sopimuksen hyväksyminen tai suomen liittyminen sotilaalliseen liittoutumaan

mielestäni kansa ansaitsee sen arvostuksen että he kansalaiset todellakin tietävät mitä ovat tekemässä ja mielestäni me kansanedustajina kunnioitamme kansalaisten tietämystä ja tahtotilaa

silti mielestäni sisäpiiritietoa levitettäessäkin tai sen levittämättömyydessäkin on hyvä hälventää niitä epäilyksiä ja mielestäni se tapa millä ministeri lehtomäki on nyt tullut julkisuuteen on hyvä tapa ehkäistä sitä keskustelua joka olisi saattanut syntyä jos tämä olisi tullut tietoon jotakin muuta kautta

on totta että valtioneuvoston jäsenillä on yhtäläinen vaitiolovelvollisuus mutta kieltämättä jos puolisolla lapsilla vanhemmilla tai vaikkapa sisaruksella on merkittävää omistusta joissakin kerää hätäilyä ja sekin tuottaa nainen yhteisöissä joihin valtioneuvoston päätöksenteolla vaikutetaan niin totta kai on tärkeätä että me jotka olemme tekemässä tätä päätöstä tiedämme että valtioneuvoston jollakin jäsenellä saattaa olla taustalla tällainen taho

toisaalta taas mielestäni julkisuuden ja kansan oikeus on tietää että tähän toimintaan saattaa liittyä jotain mitä kannattaa katsoa myös tarkemmalla luupilla

arvoisa puhemies

se on nyt lykkäytynyt siihen seuraavaan mahdolliseen lakimuutokseen mutta kyse onkin nyt siitä että tällä hetkellä me tarvitsemme uskonpalautusta politiikkaa ja poliitikkoja kohtaan

arvoisa ministeri pekkarinen älkää vähätelkö niitä miljoonia mitä nokian kaltaisille yhtiöille on valtion kautta meidän veronmaksajien euroja siirretty

sen uskonpalautuksen ykkösaskelma on oma aloitteisuus

miljoonatuet saattavat olla nokian kaltaiselle yritykselle pähkinöitä mutta pienelle tai keskisuurelle paikalliselle yritykselle tai vaikkapa paikalliselle ammattikorkeakoululle tutkimus ja kehittämisrahat ovat itse asiassa koko toiminnan ja tulevaisuuden turvaamisen kannalta elinehto

edelleen toistan sen saman minkä sanoin edellisessä puheenvuorossa että minä kehotan että muut ministerit toimivat samoin kuin ministeri lehtomäki on nyt toiminut eli uskaltavat ilmoittaa silloin kun he kokevat että heidän lähipiirinsä omistajuudet saattavat jollakin tavalla vaarantaa heidän uskottavuuttaan tai toisaalta kun on tärkeä tieto mikä ihmisillä pitää olla että lähipiirin omistajuus on vaikuttamassa heidän päätöksentekoonsa

itse asiassa tämä hallitus on ollut täysin tietoinen siitä ja itse asiassa myös valtiovarainvaliokunta on ollut erittäin tietoinen siitä että ammattikorkeakoulujen tutkimus ja kehittämisrahoitusta on laiminlyöty tavalla joka on vastoin ammattikorkeakoulujen perustehtävää perustehtävää tukea paikallista yrittäjyyttä perustehtävää tukea paikallista elinkeinoelämää ja alueiden menestystä

nämä tiedot olisi hyvä tuoda myös eduskunnan tietoon

esittämällämme vaalikampanjakatolla olisi mielestäni tasattu niitä tasa arvoisia mahdollisuuksia osallistua kisaan koska liian moni ehdokkuutta harkitseva tietää tällä hetkellä että ei omaa sellaisia sponsoreita eikä pysty kerjäämään pankista lainaa oman poliittisen uransa edistämiseen

valitettavasti suomi ei mennyt tässä sille linjalle ilmeisestikään joka kuitenkin aika monessa sivistyneessä demokraattisessa valtiossa on kun on lähdetty sille linjalle että vaalikampanjakatot on asetettu

opintorahan jätitte indeksin ulkopuolelle ja aivan viime viikolla päätitte antaa luvan leikata kaikista huonoimmin pärjäävien nuorten toimeentulotuesta

toivonkin että tähän tarkkarajaisuuteen palataan siinä toisessa vaiheessa jolloin kyse on puolueiden rahoituksesta ja kannatan sitä että myös puolueiden rahoitus tulee tarkkaan syyniin

mutta toteaisin kuitenkin että puolueet ja puolueosastot ovat jo nykyisen yhdistyslain seurauksena kohtuullisen tarkan syynimahdollisuuden sisällä jos sitä syynimahdollisuutta vain käytettäisiin

toki varmasti siellä on isojakin aukkoja mutta väittäisin että vielä suurempi ongelma kuin rekisteröidyt yhdistykset ovat ne yhdistykset tai tahot jotka eivät ole rekisteröityneet joilla ei ole tilinpitovelvollisuutta eikä myöskään ole mahdollisuutta niitä tarkistaa

ay yhdistykset ovat juuri yhdistysrekisterin mukaisia

toivon kuitenkin että tämä tarkkarajaisuus samoin kuin vaalikampanjakatot nostetaan uudestaan keskusteluun siinä vaiheessa kun tämän paketin toinen osa on tulossa tänne

ja toivon että siinä vaiheessa myös aidosti keskustellaan siitä että puolueiden käyttämiin rahoihin kuuluvat myös puolueen ehdokkaitten käyttämät rahat eli jos päädytään vaalikampanjakattoihin silloin se kattaisi koko kampanjan myös ehdokkaitten osalta

arvoisa puhemies

toki keskustelu varmasti saa jatkua mutta ehkä näin poliittisella päätöksentekoareenalla olisimme varmemmalla pohjalla päätöksiämme tehdessä

rossin viesti siitä että matti vanhasen hallitus ei ole missään tapauksessa tuomassa minkäänlaista nato jäsenyysehdotusta on sinänsä rauhoittava ja hyvä

rossi tai joku muu matti vanhasen hallituksen jäsenkunnan lähipiirissä oleva kertoisi sen myös ulkoministerille koska kyllä valitettava viesti tuolta maailmalta on että ulkoministeri stubbin henkilökohtaiset mielipiteet ja henkilökohtaiset lausumat suomen nato jäsenyydestä tulkitaan suomen kannan muuttumiseksi nato jäsenyydessä